arvoisa herra puhemies

tästä summasta tulevat saamaan osansa veteraanit myös koulutus peruskoulujen laadun parantamisen kautta työpajatoimintaan lisätään määrärahoja ja myöskin etsivään nuorisotyöhön

sisäinen turvallisuus on nyt mitä ajankohtaisin osa alue ja siellä niin suojelupoliisi poliisi rajavartiosto kuin myöskin maanpuolustusjärjestöt tulevat saamaan lisää määrärahoja

muun muassa pohjanmaalla vaasan vaalipiirissä viexpo vientiosuuskunta joka vuosittain toteuttaa toistasataa vienninedistämishanketta tulee saamaan osansa

arvoisa herra puhemies

haasteita yhteiskuntamme saa tästä maahanmuuttotilanteesta ja ennusteet lähtevätkin siitä että tulevina vuosina me saamme varmasti varautua vuosittain satojen miljoonien lisäkustannuksiin maahanmuuton hoitamisessa

mutta maan hallitus on viitannut kintaalla niin terveydenhuollon thln kuin lääkäriliiton ja omien aikaisemmin nimittämiensä asiantuntijoiden lausunnoille eli jouduttiin tekemään poliittinen ryhmä joka tekee tämän kokonaisuuden ja siinä mielessä kuntaliitonkin kannanotto olisi ollut tähän asiaan parempi

eun ja kansallisilla tuilla voidaan osa hoitaa mutta tarvitaan myös muita keinoja joista tuottaja ja toimialaorganisaation aikaansaaminen on yksi

kysynkin nyt ministeriltä onko teillä tiedossa missä järjestyksessä jonopellot puretaan ja onko valtiovarainministeriö esittänyt jo jotakin etusijajärjestystä

liikenne ja viestintäministeriö on budjetissamme lohko josta puheenvuoroja käytetään varsin paljon

perusväylänpito on yksi keskeisimmistä ministeriön toimialoista jakautuen tienpitoon radanpitoon ja vesiväyliin

meidän suomessa pohjoisissa olosuhteissa asuvien ilmasto kuluttaa meidän verkostoamme keski euroopan tieverkostoon nähden ihan oleellisesti enemmän ja se on hinta jonka me yhteiskuntana joudumme siitä maksamaan

kevyen liikenteen väylät ovat yksi kohde joka nousee usein esille ja aina kun liikenneonnettomuuksia kevyen liikenteen puolella sattuu on aivan luonnollista että nämä asiat tulevat esille

seinäjoen lentoasema on kooltaan tietysti moniin muihin lentoasemiin nähden pieni mutta seinäjoki on kasvava kehittyvä maakuntakeskus ja sen yrityselämä tarvitsee lentokentän ja se on sekä euroopan syöttöliikenteen että pääkaupunkiseudulla tapahtuvien käyntien johdosta hyvin välttämätön

valtiovarainvaliokunnan lausunnossa kiinnitetään aivan oikein huomiota siihen että perusväylänpidon rahoitustarpeet tulee ottaa seuraavassa hallituksessa ja määrärahakehyksessä olennaisesti paremmin huomioon

on aivan oikein että hallitus ja työ ja elinkeinoministeriö keskittyy voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistamista ja etsimään uusia kasvun lähteitä

meillä ei ole enää käyttötavarateollisuutta vaan teollisuutemme perustuu pitkälti muissa maissa tapahtuviin teollisiin investointeihin

kysyisinkin elinkeinoministeriltä miten elintarvikeala sisältyy näihin koska suomessa tuotetaan puhtaita elintarvikkeita ja meillä olisi niille hyvät vientimahdollisuudet

arvoisa rouva puhemies

sitä miten hallituksen toimet tulevat vaikuttamaan kasvuun tasa arvoon ja osaamiseen voidaan monin eri tavoin torjua

nyt eri puolilta maata on tullut esimerkkitapauksia että liikenneonnettomuuksien tai muiden kuolinsyiden jälkeen on jouduttu odottamaan hyvinkin pitkiä aikoja vainajien poissiirtoa

hallitus on täällä esitellyt tänään uudistuksia joita hallitusohjelmassa on jo mainittu

niistä tärkeimpiä ovat muun muassa sisältöjen kehittäminen digitaalisten oppimisympäristöjen muodostaminen ja niiden tukeminen

etäopetus tulee yhä tärkeämmäksi kun koulutusverkostotkin ovat harventuneet

pidättekö te arvoisa ministeri tehokkaana lähes kaksi vuotta kestävää kilpailutuksen järjestämistä joka tulee käsittämään vain neljä vuotta

toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on tällä hetkellä se tilanne että siellä on opiskelijoilla vapaita työviikkoja lyhyitä päiviä joskus vain kolmen neljänkin tunnin mittaisia ja tällöin tulee eteen tilanne että kun opetustunteja on vähän ja jos opiskelijalla on pitkä matka kotoaan opiskelupaikalle niin kynnys nousee siihen kannattaako kolmen neljän tunnin takia edes lähteä kyseisenä päivänä kouluun

pidättekö poliisihallitusta tehokkaana toimijana

kun edustaja pia viitanen täällä äsken totesi näistä välineistä mitä tässä kriisissä voitaisiin käyttää niin niiden osalta on syytä muistaa se että evmää ei ole vielä vahvistettu sitä ei ole vielä hyväksytty kaikissa euromaissa

edellinen hallitus vähensi koulutuksen järjestäjiltä opiskelupaikkoja ja se toi jo itse asiassa eriarvoisuutta siihen mitkä ovat harvaan asutulla maaseudulla mahdollisuudet toisen asteen koulutuksiin

kyseessähän on väline jota on pääomitettava ja pääomitus tapahtuu suoraan budjetista ja kuten me tiedämme valtiomme talouden tämä budjetista ottaminen merkitsisi lisävelan ottoa

meillä on paljon esimerkkejä siitä että erityisesti pojilla kädentaitojen oppiminen on jäänyt toissijaisemmaksi ja siksi olisi tärkeää että nimenomaan näitä kädentaitoja pidettäisiin esillä

arvoisa puhemies

erityisesti myös nämä teknologia aineet ovat tärkeitä

se on hyvin kannatettava eli se tarkoittaa sitä että kaksi vuotta on aktiivisempaa opiskeluvaihetta ja kolmas vaihe on sitten työnantajalle tuettua harjoitteluvaihetta

arvoisa rouva puhemies

jotenkin on tuntunut siltä että täällä on monissa puheenvuoroissa haluttu syrjäyttää tavallaan vanhemmilta lapsen kasvatusvastuu

on maalailtu että nyt subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tulee murentamaan koko varhaiskasvatuksen ja ryhmäkoon suurentaminen yhdellä lapsella sysää tämän koko järjestelmän aivan hunningolle

espanjan heikon talouden yhtenä syynä on vallitseva asuntokupla ja jos sen kuplan suuruutta verrataan yhdysvalloissa olevaan kuplan suuruuteen niin se on vieläkin korkeammalla tasolla kuin se vaihe missä yhdysvaltain asuntokupla oli siinä vaiheessa kun siellä lehman brothers kaatui josta alkoi sitten sen alamäki

minä en missään tapauksessa usko että meidän varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen olisi sillä tasolla että yhden lapsen lisääminen sinne vaikuttaisi tällä tavalla

huomionarvoista on se että espanjan asuntokuplan rahoittajina ovat toimineet saksalaiset ja ranskalaiset pankit

edustaja sankelon puheenvuorossa kuvastui se tapa millä kokoomus haluaa maaseudun elinvoimaisuutta ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistää eli kyllä kokoomus löi pahasti pykälällä päähän monimuotoisia maatiloja ja se on hyvin valitettavaa

täällä monissa puheenvuoroissa on noussut esille tämä koulutusvientikysymys eli käytännössä lukukausimaksujen ulottaminen eta ja eu maiden opiskelijoille

jako on se että nämä maat ovat halukkaimmat ottamaan pienemmän riskin ja asettamaan maksumiehiksi maksumaiksi myöskin niitä maita jotka eivät näistä ole olleet vastuussa

kaiken kaikkiaan on äärimmäisen hyvä asia se että tämä laki jatkuu ja niin kuin edustaja kiviranta täällä omassa puheenvuorossaan totesi tässä vaiheessa ainakin näyttää siltä että lienee niin että tämä saattaa olla viimeinen neljän vuoden jatkoaika mikä kyseiselle laille on saatu

tämä on yliopistoille ja muille koulutuksen järjestäjille lisätuloa ja niinhän on myös että kun suomalainen henkilö lähtee euroopassakin menestykselliseen yliopistoon puhumattakaan amerikkalaisista yliopistoista opiskelemaan hän joutuu maksamaan tuhansia euroja tai tuhansia dollareita yksinomaan yksittäisestä lukukaudesta

kuten tiedämme eri tuotannonaloilla on suuria kannattavuusongelmia markkinahäiriöitä

pääministeri katainen totesi puolitoista viikkoa sitten että ei espanja tule apua hakemaan

myöskin euroopan unioni on pyrkinyt löytämään ja etsimään toimenpiteitä näiden kannattavuusongelmien ratkaisemiseksi